suomen perustuslaissa todetaan kuinka julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä

kyllä pitäisi resursseja olla niin paljon että oikeusvaltiossa pystytään rikokset selvittämään ja ratkaisemaan ja antamaan asianmukainen rangaistus näille rikollisille